ja toivoisin että hallitus tarttuisi tähän

ja nyt voi kysyä auttaako meitä jos näitä rahastoja ylisuurella maksulla pyritään kasvattamaan verrattuna siihen vaihtoehtoon että niitä kasvatetaan työllisyyden kautta

eli se kertoo että sen joka on huolissaan eläkkeidemme tulevaisuudesta pitää olla kiinnostunut työllisyydestä niin kuin tämän meidän esityksemme perusfilosofia on

se on siis erittäin iso kokonaisuus

täällä on käyty tästä monta keskustelua mutta tämä meidän vaihtoehtomme osoittaa että eläkeläiset voivat saada sen saman veroedun kuin mikä annetaan palkansaajille eikä se romuta arvon edustajat valtion taloutta

arvostan suuresti ed

tehdään sillä tavalla että aloitetaan näistä ministeri kiurun asioista debattia ja sitten siirrytään sopivaksi katsotussa vaiheessa ministeri arhinmäen asioihin niin puhutaan yhtä aikaa samoista aiheista

ja tämä eläkeläisten asian hoitaminen on asia jossa en aio antaa periksi ennen kuin saan tämän viestini lävitse ja saan tämän päätöksen sinne katumusviikkojen listaan hallitukselle

pyydän nyt niitä jotka haluavat ministeri kiurun suuntaan ja hänen asioistaan debatoida ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

olen valmis sitten ottamaan osaa myös tätä koskevaan debatointiin ja vastaamaan näihin kysymyksiin mutta toivon että saisin vastauksen ainakin tähän että onko työeläkemaksun alentaminen väliaikaisesti mahdollista väliaikaisesti siis pidättekö sitä mahdollisena

nyt pyydän tiivistämään

ja sitten samalla toivon että erityisesti edustaja kankaanniemi ottaisi tähän eläkeverotukseen kantaa koska tiedän että häntä äänesti moni eläkeläinen keski suomessa ja uskon että he arvostaisivat jos eduskunnan pöntöstä tai paikalta kuulisivat vastauksen että pidättekö mahdollisena että tämä esitys vielä hallituksen linjasta korjattaisiin

siihen minäkään enen

myönnän että hän vastaa koulutusta kiuru karhu ja yli banaania ja lopuksi sitten rengastetusta en enää usko

näyttää herättävän

jatketaan vielä hetki

arvoisa puhemies

hallituksen linjaa kuvaa se että se räväkästi lähti liikkeelle ja perusti ensimmäistä kertaa oikein maahanmuuttoministerin toimen ja se oli koko hallituksen yhteinen linja että nyt kun ikävistä demareista on päästy eroon niin avataan portit ja ryhdytään houkuttelemaan väkeä tänne

totean vaan pääkaupunkiseudun tilanteesta että meillä on pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen yhteistoimintasopimus joka käsittelee nimenomaan sitä miten maahanmuuttajat voitaisiin kotouttaa mutta valtio ei ole vastannut siinä sopimuksessa olevista lupauksistaan laittaa rahaa maahanmuuttajien kouluttamiseen ja sen takia meillä on tilanne että maahanmuuttajien työttömyysaste on yli kaksinkertainen ja tänne tulevat ihmiset eivät saa riittävää kielikoulutusta ja iso osa heistä syrjäytyy eikä pääse tähän yhteiskuntaan kiinni

arvoisa puhemies

tässä välikysymyskeskustelussa on ollut se erikoinen piirre että siinä hallituspuolueiden osalta on aika paljon aikaa ja energiaa mennyt siihen että on haluttu käydä keskustelua menneestä historiasta mutta vähemmän on ollut keskustelua siitä mitä hallitus on nyt tekemässä

tässä historiaosuudessa on ollut niin paljon vääriä tietoja että oikeastaan se vaatisi ilmeisestikin semmoisen oman varjohallituksen joka voisi sitten saada riittävän määrän vastauspuheenvuoroja jotta nämä historiankirjoitukseen liittyvät asiat tulisivat oikealle tolalle

tähän mennessä meille ei ole kerrottu minkä takia tässä terveys ja sosiaalipalveluiden uudistuksessa valittiin runsas kuukausi sitten linja jossa julkinen tuotanto on päätetty yhtiöittää jotta se voisi jatkossa toimia

pääluokan käsittely keskeytetään

me käymme parhaillaan keskustelua kriisinhallinnassa omasta toimintalinjastamme

afganistanissa on käynnissä keskustelu siitä miten tästä kriisistä tullaan ulos

pyytäisin ministeriä arvioimaan tätä afganistanin asiaa koska se on meidän ulkopolitiikan lähiajan suuria kysymyksiä mitä siellä tehdään

ja me tiedämme että tällä tulee olemaan erittäin suuri vaikutus palvelujen tuotantoon ja kun tähän yhtiölogiikkaan mennään niin sitten tämä kannattavan toiminnan ensisijaisuus ajaa lävitse

samassa yhteydessä pyytäisin teitä arvioimaan myös tätä kysymystä näettekö te että aika alkaisi olla kypsä sille että annamme selvän signaalin siitä että joukot tullaan kotiuttamaan sieltä pois

valitettavasti meillä ei ole mahdollisuutta häntä kuulla täällä mutta toivoisin että ministeri väyrynen jolla on myös vahva kokemus ulkopolitiikan koko kentästä ottaisi tähän asiaan kantaa

olemme jo nähneet ilmiön jossa yksityisten terveysyhtiöiden osakkeet ovat lähteneet huomattavaan nousuun siinä oletuksessa että tästä tulee kohtuullisen hyvä bisnes tietysti niillä alueilla joilla kansalaisia asuu paljon ja joilla sitä kautta markkinaehtoiseen toimintaan on paremmat edellytykset

mutta miten tullaan sitten hoitamaan tämä kaikkien kansalaisten palvelu ja eri alueilla se on aikamoinen mysteeri tälläkin hetkellä

kysyn sen perään mikä on työelämän tuntemus jos sanotaan että työtön voi vapaaehtoisesti päättää meneekö hän tähän ilmaistyöhön jota työnantaja tarjoaa

jos on olosuhde jossa työhönoton ulkopuolella on useita tulijoita niin eihän se ole todellisuudessa vapaaehtoinen päätös vaan jokainen joka työpaikan haluaa joutuu sitten toteamaan että tämä ilmeisesti on ilmaistyöehto sille että voisin myöhemmin päästä palkattuun työsuhteeseen

en ymmärrä miten voidaan sanoa että tänä aikana sitten nähdään sopeutuuko työpaikkaan koska sitä vartenhan meillä on voimassa oleva koeaikamenettely joka on toiminut iät ja ajat

koeajan puitteissa voi työntekijä itse nähdä onko työpaikka oikea mutta myös työnantaja voi nähdä soveltuuko henkilö tähän työhön

mutta sekin tarkoittaa kyllä sitten sitä että kansalaisten tasa arvon ja ihmisoikeuksien kannalta ne jotka ovat joutuneet työttömäksi ovat yhä kovemman

kun joutuvat kärsimään yhä kovemmasta kohtelusta

näistähän meidän pitäisi puhua millä uudistuksilla ajatellaan suomea vietävän eteenpäin ja pelastettavan ja antaa näihin ne vastaukset joita ihmiset odottavat

me emme esimerkiksi kannata tällaista ilmaistyön teettämistä koska minusta se on teettämistä ja tämä vapaaehtoisuus on korkean työttömyyden oloissa vain silmänlumetta

jaha taitaa olla aika

puhemies eero heinäluoma

koska ilta on aika myöhäinen ajattelin niin että en nyt lähde tähän historiankirjoitusdebattiin mukaan ja tältä osin armahdan myös edustaja kankaanniemen näistä hänen synneistään esko ahon hallituksessa ja siitä leikkauslistasta jonka hän silloin oli tälle eduskunnalle tosin toisissa tiloissa kokoontuneena esittelemässä ja mitä kaikkea se tarkoitti pienituloisten ihmisten lasten syrjäytymisen ja muiden asioiden osalta

pääluokan käsittely keskeytetään

säästämme sen sitten historiantutkimusseuran kokouksiin ja kerron jo etukäteen että meidän eduskuntaryhmässä on erittäin hyvä historiantutkija tohtori erkki tuomioja ja hänellä on tämmöinen historiantutkijoiden epävirallinen yhteistyöliittymä johon kehotan edustaja kankaanniemeä hakemaan jäseneksi sieltä saa sitten historiantutkimukseen liittyviä uusia oivalluksia

jaa anteeksi niin olikin täällä piti olla useampia

sen sijaan ajattelin keskittyä siihen mitä tässä ja nyt tehdään koska ajattelen niin että se kiinnostaa eduskuntaa kansanedustajia ja että myös suomen kansa odottaa että me hoidamme niitä ongelmia jotka nyt ovat päällä

edustaja eloranta edustaja paatero ja sitten on vielä edustaja kataja täytyy hankkia kaukolasit näköjään ja sitten ministerin vastaus

kun edustaja kankaanniemi sanoi edelleen sen jälkeen kun olin käynyt kolmessa puheenvuorossa lävitse tämän tulopuolen että hupsheijaa ihan höttöä on niin nyt joudun sitten ikävä kyllä hyvin lyhyesti käymään kertauskurssia ainakin siltä osin kun ilmeisesti edustaja kankaanniemi oli poissa koska hän edelleenkin väittää että tämä ei perustu todellisuuteen

ja vielä edustaja timo korhoselle vastauspuheenvuoro

ei koske muuten köyhää

ja vielä myönnän vastauspuheenvuorot edustajille eestilä yrttiaho huovinen lindtman ja sitten elsi katainen jonka puheenvuorosta tämä keskustelu sai alkunsa ja sitten mentäisiin puhujalistaan

se kertoo että suomen ja eurooppalaisen verorakenteen merkittävin ero koskee sitä miten me verotamme työtä ja miten me verotamme pääomia ja varallisuuden tuottoa

ministeri väyrynen ansaitsee kyllä vilpittömän tunnustuksen siitä työstä jota hän on tehnyt unionin ja yhdysvaltain välisen vuoropuhelun aikaansaamiseksi ja yhteisen tahdon muodostamiseksi juuri kehityskysymyksissä

edustaja komi sen jälkeen ministeri tuomioja sen jälkeen debatti ja debatin aikana ministeri hautala

tosiasiahan on että tämä hallituksen niin sanottu menojen uudelleenkohdentaminen iskee kipeimmin kehitysyhteistyöhön

me olemme aikaisemminkin todenneet että tämä on asia joka ei tule kuntoon elleivät keskeiset puolueet ja sitä kautta myös nykyinen hallitus pysty antamaan suuntaa sille että kehitysyhteistyömäärärahoissa julkilausutut sitoumukset pidetään voimassa yli suhdanteiden ja myös yli vaalikausien

tämä on ihan vakava vaihtoehto jos se toimii useiden vuosien kokemuksen jälkeen tanskassa ja jos ruotsi ja norja ovat valmiit tähän siirtymään niin olisiko nyt ihan mahdotonta että lähdettäisiin tähän mukaan

toivon että ministeri selittäisi omaa kantaansa miten hän hyväksyi tämän leikkauksen tehtäväksi

eihän tämä nyt tietenkään niin ole että tämä meidän vaihtoehtobudjettimme tarkoittaisi sitä että jos me olisimme edustaja kankaanniemen sijasta hallituksessa niin me nyt marraskuussa miettisimme mitä me tekisimme vaan kyllähän me olisimme panneet tämän ohjelmaan jo kesällä

no kun tilanne on se että jokainen hallitus sopii sen perusohjelmansa ja me käytimme pankkiveroa lisätulon kertymiseen ja se tuotti satoja miljoonia euroja enkä ole nähnyt että se olisi johtanut siihen että edes björn wahlroos olisi ilmoittanut että hän sulkee pankit täällä ja lähtee tanskaan jossa on kovempi verotus

eli kyllä me olemme tehneet

sen jälkeen vielä päätöskierros edustajille matikainen kallström paatero pirttilahti turunen tynkkynen ja myllykoski ja sen jälkeen ministereiden vastaukset ja sitten puhujalistaan

kuunneltuani tätä keskustelua ja myös hallituspuolueiden edustajien vastauksia olen päätynyt siihen että tulen kannattamaan edustaja rinteen tekemää epäluottamuslausetta ja äänestämään hallituksen epäluottamuksen puolesta perjantaina

tähän oli pyydetty vielä vastauspuheenvuoroja

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytetä kumota nuorten esitellään päiväjärjestyksen kolmoseksi ja keskeytettiin

arvoisa edustaja kankaanniemi näinhän se ei ole koska tämä teidän hallituksenne jonka esityksien puolesta te olette täällä vihreätä nappia painanut ja ehkä tulette painamaan vielä joulukuussa uudelleen teki samalla päätöksen että yhtä vähennystä korotettiin ja lisättiin sitä vähennyksen voimaa suurissa tuloluokissa

työtulovähennys joka alun perin tehtiin pienipalkkaisen työn tukemiseen helpottamaan pieni ja keskituloisten ihmisten elämää tiedättekö te edustaja kankaanniemi mihin te olette nyt ulottamassa ketkä siitä hyötyvät

se ylikireä verotus on purettu

ravi

ne johtavat huomattavaan lisävelkaantumiseen ja siihen että lähivuosina joudutaan verotusta kiristämään paljon enemmän kuin mitä jouduttaisiin tekemään siinä tilanteessa että näitä ylimääräisiä veroleikkauksia ei olisi tehty

kaiken huippu on se että te olette vielä tuomassa tänne siis säästämiseen tarkoitettuja uusia veroetuja ilmeisesti myös tämän pääomatulojen uuden verovähennyksen joka kohdistuu osinkotuloihin

se oli tämmöinen hupsheijaatrikki jonka aika iso osa ilmeisesti teidänkin eduskuntaryhmästä osti koska moni puhui tuolla vaalien jälkeisillä kentillä turuilla ja toreilla että nyt kansanedustajilta kysytään enemmän

ne lyhyet kommentit tai vastus puhunut vielä edustanut karhu kiuruja lipponen ja sitten edustaja titanicin kannella

kun taloustilanne hellittää niin sitten täytyy lähteä siitä liikkeelle että näitä laman aikana välttämättömiä pieniä panoksia joita pyydetään kaikilta voidaan sitten heidänkin osaltaan helpottaa